arvoisa puhemies

kun tässä puhutaan nyt yliopistojen erilaisista uhkakuvista niin haluaisin kysyä ministeriltä minkälaisena ministeri näkee yliopistojen sisäisen kehittämisen tällä hetkellä joka on mielestäni niitä ydinkysymyksiä kun puhumme yliopistojen kehittymisestä vielä ylimääräisiä kerrosta ja kehittämisestä

hän vielä viittasi tutkimustietoon millä tavalla voidaan osoittaa että mainonnasta on haittoja